antti rantakangas ovat nostaneet esille että ympäristöministeriö lakkautettaisiin ja tehtävät siirrettäisiin maatalousministeriöön jonka nimi ehkä muutettaisiin luonnonvaraministeriöksi tämä ehdotus on jyrkästi torjuttava monella eri perusteella

hallitus joutui antamaan kaksi vaihtoehtoista mallia ministeriön rakenteesta ja se laaja alainen ministeriöratkaisu sitten eduskunnassa lopulta hyväksyttiin

siitä päivästä lähtien keskustapuolueen riveistä on kuulunut näitä äänenpainoja että revanssi on joskus saatava aikaiseksi ja nyt jälleen on synnytetty keskustelu ministeriön lakkauttamisesta

jos katsotaan tämän hallituksen ympäristöpolitiikan aikaansaannoksia ja ympäristöpolitiikan kannalta tärkeitä asioita niin vuotoksen ja kollajan altaitten ympärillä on käyty hyvin paljon keskustelua nimenomaan tämän hallituksen aikana

siitäkin huolimatta ettei ympäristöministeri lehtomäki näiden asioitten osalta ole selkeästi kantaansa esittänyt ympäristöministeriö kuitenkin tarvitaan koska ministeriön virkamieskunta on edelleen koskiensuojelulain ja erillispäätöksellä tehtävän vuotoksen altaan rakentamista vastaan

pallastunturin kansallispuiston hotellihanke on eräs hyvä esimerkki siitä asenneilmaston muutoksesta joka ihan viime aikoina on tapahtunut

tässäkin valitettavasti täytyy keskustapuolue nostaa tikun nenään koska he ovat voimakkaimmin ajaneet tätä pallastunturin hotelli

sipoonkorven kansallispuistohanke on todella tärkeä ja toivoa sopii että hallitus tässä asiassa nopeasti saisi päätökset aikaiseksi että tämä sipoonkorven kansallispuisto tehtäisiin

en mene tähän enempää

söderman aikaisemmassa puheenvuorossa perustelivat tämän hankkeen hyvin

kysymys on vakavasta ja tärkeästä ihan ainutlaatuisesta suomalaisesta hankkeesta ja sen takia toivoisi että tässä hallitus nyt myös ryhdistäytyisi nopeasti

ne ovat tosi tärkeitä

kiviranta minusta hyvin kuvasi muun muassa siirtoviemärihankkeitten määrärahan pienuutta

on todellakin tärkeää että huolehditaan myös suomen vesiluonnosta ja tässä mielessä tuen hänen näkökantojaan hyvin lämpimästi

rautatielain uudistamisessahan on kyse euroopan unionin direktiivien muutoksista ja niiden kansallisesta täytäntöönpanosta

rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta annetun direktiivin ja rautateiden turvallisuusdirektiivin tavoitteina on muun muassa rautateiden kilpailukyvyn vahvistaminen ja rautatieliikenteen sujuvuuden parantaminen

lakiesitys nojaa kahteen pyrkimykseen joilla on hyvin vähän tekemistä suomalaisen rautatieliikenteen edun kanssa

ensinnäkin jälleen kerran halutaan mallioppilaan tavoin tulkita yhteisiä eu direktiivejä tiukemmin kuin muissa jäsenmaissa

kilpailun edistämisen nimissä halutaan sallia kermankuorinta ja antaa uusille yrittäjille suotuisammat ja väljemmät ehdot kuin valtion omalle yritykselle

sen sijaan eun ja niin sanotun kolmannen maan eli venäjän välinen liikenne on meille erittäin merkittävää se on lähes puolet meidän tavaraliikenteestämme

eu säädöksiä ei voi vain kopioida ja ottaa sellaisenaan käyttöön suomessa vaan on johdonmukaisesti arvioitava niiden soveltuvuus suomalaisiin olosuhteisiin ja hyödynnettävä säädösten liikkuma ja tulkinnanvara

edellisellä saattaa olla satunnaista liikennettä silloin tällöin jälkimmäinen on osa yleiseurooppalaista pääväylästöä eli ten verkkoa

nyt hallitus on asettamassa kaikille yksityisraiteen pitäjille joukon uusia hallinnollisia vaatimuksia joiden vaikutus käytännön liikenneturvallisuuteen on vähäinen tai olematon

ne ovat esimerkiksi vientiteollisuutta palvelevia kuljetuksia tehtaalta satamaan

erityisesti pienempien teollisuuslaitosten kohdalla uhkana on että lisäbyrokratia ja siihen väistämättä liittyvät kustannukset siirtävät kuljetuksia maanteille

muissa eun jäsenmaissa yksityisraiteita on rajattu direktiivien soveltamisalan ulkopuolelle esimerkiksi kuljetusmäärien ja yksityisraiteen luonteen perusteella

käytännössä tämä tarkoittaa sitä että hallitus haluaa laajentaa vrn velvollisuutta tarjota palveluja kilpailijoilleen

kilpailun avaamisen nimissä nakerretaan vrn toimintaa ja pakotetaan se avaamaan huolto ja varikkotoimintonsa kilpailijoiden käyttöön

kun tiedetään että huolto ja varikkokapasiteetista on pulaa ruuhka aikoina ja poikkeustilanteissa miten se että vr joutuu tinkimään omista tarpeistaan kilpailijan hyväksi parantaa rautateiden kilpailukykyä suhteessa muihin liikennemuotoihin tai kaikkein tärkeintä eli asiakkaiden saamia palveluja

hallituksen esitys mahdollistaa sen että uudet yritykset välttävät omat investoinnit kun ne voivat luottaa pääsevänsä hyödyntämään vrn varikkoja

hallituksen esitystä tulisikin eduskunnassa korjata siten että toimintaedellytykset ovat tasapuolisia ja oikeudenmukaisia kaikille myös valtion itse omistamalle yhtiölle

arvoisa puhemies

haluan vielä nostaa esiin suomen rautatieliikenteen ja samalla koko elinkeinoelämän kannalta yhden erittäin keskeisen seikan venäjän liikenteen sujumisen

jälleen herää kysymys tulkitsemmeko me direktiivin vaatimuksia tiukemmin kuin muut jäsenmaat esimerkiksi venäjän liikenteestä meidän kanssamme kilpailevat baltian maat

komission omat ohjeet direktiivien soveltamisesta antavat mahdollisuuden sopia kaluston käyttöehdoista suoraan venäjän kanssa kuten tähän mennessä on tehty yhdysliikennesopimuksella

ja vaikka lakiesityksen perusteluissa korostetaan automatisoitua sähköistä tiedonsiirtoa ja luvan myöntämistä jokaisena viikonpäivänä uhkana ovat lupamenettelystä tai tiedonsiirto ongelmista johtuvat viivytykset ja seisahdukset liikenteessä

se pitää sisällään liikenteen turvallisuusvirastolle merkittäviä uusia tehtäviä ja vastuita joihin viraston nykyiset resurssit eivät millään riitä

sekä yksityisraiteiden ottaminen turvallisuusvaatimusten piiriin että venäläisen kaluston käyttöönottolupamenettely edellyttävät merkittäviä lisämäärärahoja liikenteen hallintoon

kun tiedämme kuinka vaikeaa on löytää rahoitusta välttämättömille väylähankkeille tai vaikkapa joukkoliikenteen tukemiseen on pakko kysyä onko lisäresurssien painopiste kohdallaan

kovasti toivonkin että kun asianomainen valiokunta ryhtyy käsittelemään tätä isoa laajaa lakikokonaisuutta se kiinnittää huomiota näihin edellä esittämiini asioihin

edustaja ahde juurta voi anteeksi rouva puhemies

me olemme nyt neljä ja puoli tuntia käyttäneet tarkastusvaliokunnan viitoittamalla tiellä ja käyneet tärkeää keskustelua eduskunnan tilinpäätöksestä ja sitten erityisesti tästä tilinpäätöskertomuksesta ja tarkastusviraston erilliskertomuksesta

valiokunnallahan ei ole vielä mitään käsitystä eikä kantaa harmaan talouden mihinkään asiaan koska emme me ole sitä edes käsitelleet

ja edelleen sanon että minulla ei ole osaa eikä arpaa sen asian käsittelyyn tänään suullisella kyselytunnilla

ja me tietenkin haluamme tätä tehdä ihan vilkuilematta nyt sivuille ja voimatta nyt suoraan sanottuna itse sille mitään että tätä kuitenkin tullaan varmaan

mutta vielä kerran kiitoksia tästä käydystä

keskustelu on päättynyt tätä eduskunta hyväksyy valiokunnan ehdotuksen

kertomusten johdosta

keskustelusta

kysymyksessä on asia johon valiokunta halusi puuttua ja joka parlamentin näkökulmasta on suomessa järjestämättä ja se liittyy valtion budjettitalouden ulkopuoliseen talouden osaan valtionyhtiöitten omistajaohjaukseen ja sen parlamentaariseen valvontaan

tutkimuksen tekijät valittiin avoimen tarjouskilpailun perusteella tekijöiksi valikoitui kolmihenkinen tutkijaryhmä tampereen yliopistosta ja tutkimus valmistui ja luovutettiin tarkastusvaliokunnalle tämän vuoden helmikuussa

valtion yritysvarallisuus ei kuitenkaan kuulu niin kuin tässä totesin valtion talousarvioon eikä näin ole eduskunnan käsiteltävissä

omistajaohjauksen parlamentaarisen valvonnan jäntevöittämiseksi tarkastusvaliokunta edellyttää että omistajaohjauksesta annettava kertomus on muutettava eduskunnalle annettavaksi vuosittaiseksi kertomukseksi toisin sanoen että tuo kertomus saisi valtiopäiväasiakirjan muodon

tämän hallituksen ohjelmaankin oli kirjattu ja on kirjattu että omistajaohjauksen raportointia kehitetään ja eduskunnalle annetaan vuosittain kertomus omistajaohjauksesta

valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosaston julkaisemia omistajaohjauksen vuosikertomuksia ei käsitelty eduskunnassa koska omistajaohjauksen vuosikertomus ei kuulu eduskunnalle annettavien kertomusten joukkoon

tämän asiantilan korjaaminen jota valiokunta siis esittää edellyttää lakitasoisen säädöksen ja siis lain muutosta

toiseksi valiokunta edellyttää että omistajaohjauksesta annettavan kertomuksen sisältöä tulee laajentaa kattamaan järjestelmällisesti markkinaehtoisten yhtiöiden ohella valtion erityistehtäviä toteuttavat yhtiöt

kertomuksen sisältämien asioiden esittämistavan tulee olla yhtiön toiminnan luonne huomioon ottaen mahdollisimman informatiivinen sisältäen myös tiedot siitä miten yhteiskuntavastuuseen liittyviä periaatteita ja tavoitteita on edistetty

tällä hetkellä valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosaston laatima omistajaohjauksen vuosikertomus kattaa vain omistajaohjausosaston hoidettavana olevat yhtiöt

sektoriministeriöiden omistajaohjauksessa olevat valtion erityistehtäviä toteuttavat yhtiöt jäävät vuosikertomuksen ulkopuolelle eikä niistä raportoida myöskään talouspoliittiselle ministerivaliokunnalle annettavissa säännöllisissä katsauksissa

tällaisia erityisyhtiöitä ovat esimerkiksi jos suurimmat luettelee alko veikkaus yleisradio osakeyhtiöt

valiokunnan teettämässä tutkimuksessa esitetään että uudistetussa omistajaohjauskertomuksessa tulisi antaa koottu kuva myös siitä miten hyvän hallinnoinnin ja johtamisen periaatteita sekä ympäristö ja yhteisvastuuseen liittyviä periaatteita ja tavoitteita on edistetty omistajaohjauksessa

ruotsin hallituksen ohjeistuksen perustana on noudata tai selitä periaate eli yhtiö voi poiketa ohjeistuksista jos se pystyy perustelemaan poikkeamansa

kolmanneksi valiokunta edellyttää että ryhdytään toimenpiteisiin valtiovarain controller toiminnon toimintaedellytysten turvaamiseksi siten että valtion omistajaohjauksen ehdotettua raportointia voidaan toteuttaa

uudistetun omistajaohjauskertomuksen laatijan tulee olla sellainen riippumaton taho jolla on sama asema ja samankaltainen toimivalta suhteessa kaikkiin omistusohjauksesta vastaaviin ministeriöihin

yksittäisellä ministeriöllä ei ole tarvittavaa ohjausvaltaa ja tiedonsaantioikeutta toisiin ministeriöihin ja niiden alaisiin yhtiöihin

tarkastusvaliokunnan mielestä on tarkoituksenmukaista siirtää controller toiminto valtioneuvoston kanslian yhteyteen ja samalla turvata controller toiminnon riittävä resursointi ja asiantuntemus